toki ilmiönä asia on ihan samanlainen ja minä tuossa yritin tätä edustaja packalenin lakialoitetta tutkia oikein tarkkaan ja minä en missään vaiheessa löytänyt sieltä mainintaa että tämä kielto koskisi pelkästään romani tai ylipäätänsä ulkomaalaisia kerjääjiä vaan se kyllä koskee sitten ihan kaikkia kansalaisuuksia myös suomalaisia

ajoneuvon katsastamisen perimmäinen tarkoitus on varmistaa sen liikenneturvallinen kunto

tietenkin voidaan pitää sitä vähän lievempänä seikkana jos joku laitapuolen kulkija sanoo että vippaa vitonen että saan kaljat

mikäli katsastuslupa annetaan ajoneuvokorjaamolle on vaara ettei katsastuksella enää pelkästään varmisteta liikenneturvallisuutta vaan myös katsastusta tekevän korjaamoyrityksen työllistymistä löytämällä katsastettaessa sellaisia vikoja jotka on välittömästi korjattava

ainakin jos vitosen antaa sen tietää mihinkä tarkoitukseen se menee mutta näille romaneille annetun rahan loppusijoituksesta ei ole mitään takeita

ministeriön mukaan katsastustoiminnan uudistamisen tavoitteena on myös palveluiden saatavuuden lisääminen

näistä kehitysapuasioista

jos ne nimittäin tehoaisivat niin meillä ei täällä hirveästi kerjääjiä olisi vaan se apu tulisi siellä paikan päällä niille tarvitsijoille

autokanta ei pääkaupunkiseudulla sen enempää kuin muuallakaan maassa kuitenkaan ole kasvanut samassa suhteessa ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä että vain suuret toimijat pärjäävät kilpailussa

täällä on esitetty hyvinkin liikuttavan sinisilmäisiä kuvia siitä mitenkä katsastusta ja ylikorjaamista valvotaan mutta kuinkahan moni tässäkään salissa on a seurannut oman autonsa katsastamista siellä pukin alla tai b vapaaehtoisesti ja oma aloitteisesti selvittänyt ajoneuvonsa alustan kuntoa määräajoin jolloinka pystyisi hyvinkin tarkkaan sitten kertomaan milloinka esimerkiksi ohjausakselin nivelkumit ovat puhki

laadunvalvontaan ja riippumattomuuden varmistamiseen tarvitaan viranomaisvalvontaa jota nykytilanteessa erilaisten tuottavuusohjelmien paineessa ei ole odotettavissa

tässä lakiesityksessä positiivista olisi se että määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa ei tarvitsisi enää uusintakatsastaa samassa paikassa

tämä seikka parantaa autoilijan oikeusturvaa sillä ei suinkaan ole tavatonta että ajoneuvo on hylätty katsastuskonttorin viallisen mittalaitteen näyttämän perusteella

tästä minä vetäisin semmoisen johtopäätöksen että pitkäjänteiseen puolustuspolitiikkaan kuuluu myös pitkäjänteinen puolustusmateriaalin hankintapolitiikka

tämä tuo säästöjä näissä hankinnoissa sen sijaan että me joutuisimme hätätilanteessa tekemään sitten kiireratkaisuja ja ostamaan kalliilla materiaalia

esimerkiksi ilmavoimien tilanteessa nyt olisi syytä määritellä ne rajat millä ilmavoimat lähtee korvaamaan kohta vanhentuvia hornet hävittäjiä

hankitaanko mahdollisimman hyvää ja siihen mahdollisimman hyvää kalustoa mahdollisimman halvalla vai otetaanko välttävä vaihtoehto mikä ei sitten palvele meidän tarpeitamme ollenkaan

juuri niin kuin edustaja mäkipää sanoi emme suinkaan kaikkia ole vähentämässä pois

kun edustaja backman pyysi oppositiolta tukevaa politiikkaa hallitukselle niin totta tosiaan minun täytyy sanoa että minä olen jo kolmessa asiassa samaa mieltä kuin pääministeri katainen

mutta itse asiaan pääministeri kataisen ilmoituksen viimeisessä kappaleessa on maininta että tavalliset suomalaiset ymmärtävät tämän talouden tukemisen välttämättömyyden ja varmasti tämä pitää paikkansakin jos näistä vähäosaisien puutteista ynnä muista tämmöisistä olisi huolehdittu etukäteen ennen kuin rahaa syydetään ulkopuolelle

ministeri otti tuossa yhdessä vastauksessaan esille poliisin vasteajat joittenka keskiarvo on pudonnut tässä maassa kiireellisissä hälytystehtävissä

me voimme joka työvuoron jälkeen kirjata sinne työaikaseurantaan niin monta tuntia liikennevalvontaa kuin esimies käskee vaikka sitä ei olisi tosiasiassa tehty yhtään tilastoissa se näyttää hyvältä

pakkoruotsin poistaminen ei ole ruotsin kielen opiskelun poistamista ei ole ruotsin kielen vastaisuutta ei ole tasa arvon poistamista tai muuta

joka ikinen työvuoro olisin tarvinnut venäjän kielen tai viron kielen taitoa mutta ei sitä poliisikoulussa opetettu kun ei ollut varaa siihen ja silti siellä oli ruotsinkielisiä kursseja tekemässä poliisimiehiä ruotsinkielisille alueille ja näin

arvoisa herra puhemies

nyt kun meillä uuteen puolustusdoktriiniin kuuluu myöskin kaukovaikuttamisen voisi sanoa uusi tuleminen niin millä tavalla me pystymme harjoittelemaan ampumista useiden kymmenien kilometrien päähän kun tunnettu tosiasia on se että puolustusvoimat on rakentanut nämä kaikki ampumaradat niin hyville alueille että tuppaavat naapureista täyttymään ne alueitten laidat ja monesti ollaan hakauksissa sitten siviilimaailman kanssa

minulla on tässä kuluttajatutkimuskeskuksen tuore tänään julkistettu tutkimus jonka mukaan ihmiset elikkä sanotaan nyt ihmiset yhtä kuin kuntalaiset ja kaupunkilaiset ei tule kenellekään mitään epäselvyyksiä haluavat lähipalvelut kilometrin kävelyetäisyyden päähän korkeintaan

eli tämmöinen lyhyt yhteenveto

ja tähänastiset kuntaliitokset ovat lähes poikkeuksetta osoittaneet että palvelut ovat siirtyneet liitoskuntien reuna alueilta näihin kasvukeskuksiin ja samalla ovat siirtyneet myös näistä liitoskunnista virkamiehet näitten käsittämättömien viiden vuoden irtisanomissuojien turvin

elikkä jos joku erakko haluaa asua erämaassa se hänelle suotakoon mutta toimiva maaseutu ja sitä myöten edes jonkinlainen omavaraisuus elintarviketuotannossa edellyttävät kohtuullisen matkan päässä olevia palveluita

täällä edustaja haavisto otti esille ministerin maanpuolustusharrastuksen ja sanoisin näin että jos tässä salissa olisi enemmänkin meitä maanpuolustusharrastelijoita ja harrastajia niin ei tarvitsisi pelätä ja miettiä niitä uhkakuvia vaan voisi nähdä ne rehellisesti

riittää metsään kadonnut vanhus tai vähän isompi metsäpalo niin tietyillä alueilla ei ole poliisilta apua saatavissa eikä myöskään virka apua puolustusvoimilta

minä ainakin näen

tämä on erinomaisen hyvä esimerkki siitä kuinka vapaa ja villi ala rehottaa tälläkin sektorilla elikkä me olemme yhden ja toisen kerran saaneet lukea kuntotarkastuksista joittenka arvo on käytännössä nolla

minkä takia ampumaradat ovat yhtäkkiä muodostuneet turvallisuusriskiksi niin että tätä lakiesitystä ja sen hyvinkin pitkälle meneviä säädöksiä tarvitaan

meillä on vielä muutamia ajoratoja moottoriurheiluratoja ja niissä vastaavanlaista säädöstä ei katsota tarpeelliseksi

lakiesityksen mukaan vain pätevä ja rekisteröity laatija voi tämmöisen energiatodistuksen laatia mutta missään ei tarkenneta näitä pätevyysvaatimuksia

mitä tulee valtionyhtiöitten ulkoistamiseen niin siinä minä en olisi läheskään niin optimistinen kuin mitä täällä salissa on osoitettu ja esitetty

toinen kysymys

kun tässä laissa ollaan olevinaan niin hirveän tiukkoja ja tarkkoja niin miten sinne pääsee tämmöinen sana kuin sopiva kun puhutaan ampumaratahakemuksista tai luvanhaltijan ominaisuuksista

kun rakennusvalvonnankin taso tässä maassa on näillä uusilla rakennusjärjestyksillä ja järjestelmillä ollut koko lailla kirjava niin en minäkään tässä näe kauhean hyvää lupausta että tästä jotain hyvää seuraisi

mutta kun ministeri urpilainen otti esille nuorisotyöttömyyden mitä tässä kyselytunnillakin jo sivuttiin niin eivät oikein nämä hallituksen sanalliset tavoitteet kohtaa edes tuolla kehyskaaren loppupäässä tästä nuorisotyöttömyydestä puhuttaessa

minä olenkin erittäin huolestunut siitä että edes kehyksissä niihin ei hirveästi ole panostettu tässä esityksessä

toivoisin että jollain tavalla tässä nyt tulisi hallitus edelläkävijäksi ja näyttämään puheittensa taustaksi myös tukevia lukuja

arvoisa herra puhemies

se on itsestään selvä asia

mutta nämä aiemmat uudistushankkeet pora i ja pora ii eivät ole siinä onnistuneet ja sen lisäksi niiden arviointi on ollut myös oikeuskanslerin mielestä puutteellista

nyt ainakin poliisihallituksella olisi näytön paikka lunastaa lupaukset hallinnon keventämisestä ja kenttähenkilöstön lisäämisestä ja samalla mahdollisuus ansaita kentän luottamus joka tällä hetkellä poliisihallitusta kohtaan on hälyttävän alhainen

perussuomalaisten näkemys on ettei poliisin voimavaroja pidä tiukkaan taloustilanteeseen vedoten heikentää tasosta joka on jo lähtökohtaisesti liian alhainen

aika pitkälti näitä lisättyjä miljoonia käytetään esimerkiksi loppuun ajetun kaluston uudistamiseen ja se ei välttämättä näy poliisin työssä positiivisesti ainakaan lisäyksenä vaan yritetään toimia sellaisella kalustolla joka ei olisi ainakaan hengenvaarallista

sopiva tilaisuus kokematon ministeri ja uusi poliisin rakenneuudistus osa iii ovat tarjoilleet mahdollisuuksia liikkuvan poliisin lihoiksi lyömiseen

paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin päällekkäisiä hallintoja purkamalla ei mitenkään päästä miljoonasäästöihin varsinkin kun työryhmän periaatteena on ettei ketään irtisanota

sulauttamisen seurauksena muutama työhuone vapautuisi johonkin muuhun käyttöön siitäkö se miljoonasäästö syntyy

sen lisäksi ajoneuvokalustoon kaavaillut vähennykset tulisivat koskemaan yksinomaan liikenteenvalvontaan erityisesti varustettuja partioautoja ja moottoripyöriä sekä jossain määrin vene ja moottorikelkkakalustoa

liikennevalvontaan varustellulla poliisiautolla voidaan suorittaa peruspoliisitoimintaan liittyviä tehtäviä kuten yleistä järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa ja soveltuvin osin kiinni otettujen kuljettamista mutta perusvarusteltua poliisiautoa ei voi kovinkaan tehokkaasti hyödyntää liikennevalvonnassa

sen sijaan kentältä tulleet viestit kertovat että paikallispoliisissa on jo valmiit suunnitelmat olemassa liikkuvasta poliisista saatavien poliisimiesten uudelleensijoittamiseksi

arvoisa puhemies

liikkuvan poliisin henkilöstön vahvuus on siinä että heillä on oman erikoisosaamisensa lisäksi valmiudet tarvittaessa vaativiinkin poliisitehtäviin

liikennevalvonnan koordinoimista ja johtamista varten hallitus esittää poliisihallitukseen perustettavaa valtakunnallista liikenneturvallisuuden valvonnan ohjaustoimintoa

se koskee kaikkia ihmisiä jotka liikkuvat autoilla myös yhden ihmisen kodinhoito hoiva ja tämäntyyppisiä firmoja joita tässä nyt ovat viime vuosina ihmiset perustaneet sen kotitalousvähennyksen turvin

lisäksi poliisihallitus jatkaisi pöhöttymistään kun sen pitäisi ennemminkin kuihtua pois oikeata poliisityötä haittaamasta tämä virkkeen loppu on suora sitaatti muutamalta kenttätyötä tekevältä poliisimieheltä autenttinen lausunto siis

kun nyt hallitus on vielä sitäkin leikkaamassa niin kyllä tässä porukkaa ajetaan mieron tielle oikein kaksin käsin

tekniikkakeskuksen tarvetta tuleekin arvioida hyvin kriittisesti sillä nykyisellään sillä on yksinoikeus esimerkiksi poliisin virkavaatteitten toimittamisessa ja se näkyy myös suhteellisen arvokkaina yksikköhintoina

siitä on tässä sanottu jo moneen kertaan

monet poliisimiehet hankkivat henkilökohtaisia varusteita kuten käsivalaisimia vöitä ja niin edelleen

puolustusvoimat on alun perin suunniteltu hallinnon turvallisuusverkon ylläpitäjäksi ja sen toiminnan varmistamiseksi ja nyt tämä aiotaan liikkeen luovutuksen kautta siirtää suomen erillisverkot oyn alle perustettavalle suomen turvallisuusverkko oylle

ajoneuvokaluston varustamisen ja ampuma aseiden sekä muiden voimankäyttövälineiden hankinnan ja testauksen suhteen tulisi enenevässä määrin yhdistää voimavaroja muun muassa puolustusvoimien kanssa

minulla on aika huonoja kokemuksia siitä kun viranomais tai viranomaisluonteisia palveluita siirretään osakeyhtiöön vaikka tässä onkin valtion omistama osakeyhtiö kyseessä

vedonlyönti olisi kuitenkin vähän sama kuin katsoisin elokuvan salaa etukäteen ja sitten löisin vetoa teidän kanssanne joka ette ole sitä elokuvaa nähnyt siitä onko hovimestari sittenkin syyllinen

rehtinä miehenä minä en sellaiseen tilanteeseen aio teitä saattaa vaan toivonkin teidän kuuntelevan oikeiden asiantuntijoiden elikkä kentällä toimivien poliisimiesten näkemyksiä ja hautaavan uudistuksen niiltä osin kuin se koskee liikkuvan poliisin sulauttamista ja käytännössä liikennevalvonnan erityisosaamisen hiipumista

mitenkä ministeriössä ollaan varauduttu tässä kustannusten läpinäkyvyyteen kustannusten ennakoitavuuteen ja toiminnan takaamiseen kriisioloissa silloin kun todellakin tarvitaan niitä turvaverkkoja

niin kuin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja niinistö sanoi puolustusbudjetti on sitä mitä se on

mutta silloin kun siinä on jotain hyvää sitä pitää kehua elikkä tässä pitää kehua nyt näitten kertausharjoitusmäärien nostamista asiaankuuluvalle tasolle tai ainakin lähelle asiaankuuluvaa tasoa ottaen huomioon että puolustus ja sodankäyntitaktiikat ovat muuttuneet

puolustustarviketeollisuuden yhteistyötä eri toimijoitten kanssa on peräänkuulutettu monena kertana

tässä vain aika nopeasti esiin tulevat sitten nämä vientilupa asiat ja tähän pitäisi saada myöskin jonkinnäköistä ryhtiä

minun mielestäni näiden asioiden pitäisi olla puolustusministeriön päätettävissä toki yhteistyössä muitten ministeriöitten kanssa mutta päätökset tulisi tehdä puolustusministeriössä

edustaja kalliorinne toi esille että parisuhde voi kariutua mitä ihmeellisimpiin asioihin mutta kyllä se voi kariutua se perheen elättäjän tehtä väkin

aluelennonjohdon toiminnan varmistaminen myöskin näissä hankalissa ja vaarallisissa ajoissa pitää myöskin varmistaa

tässä virkakelpoisuusvaatimuksessa on tämä ruotsin kielen vaatimus ja kun poliisihallintoa uudistettiin niin monesta poliisilaitoksesta tuli yhtäkkiä kaksikielinen poliisilaitos

pois kaupallisesta toiminnasta sekä liikenne että puolustusministeriön alaisuuteen virastoksi tämä aluelennonjohto pitää ehdottomasti saada

käsittelyn venymiseen on monesti syynä oikeusjuttujen monimutkaisuus mutta silloin kun syynä on resurssipula ei viivytyksiä voida pitää hyväksyttävinä

on sellaisia tilanteita että monta monta vuotta ansiokkaasti poliisityötä tehneet konstaapelit ovat yhtäkkiä kelvottomia omiin virkoihinsa kun heillä ei ole tätä ruotsin kielen tutkintoa

minä olen ollut usein mukana sellaisissa käräjäoikeuden istunnoissa joissa paikalla ovat kaikki muut haastetut asianosaiset todistajat ja asiantuntijat mutta vastaaja on jättänyt haasteestaan huolimatta saapumatta paikalle

onko tämä nyt oikein kohtuullista että tällaiset kaverit joittenka poliisin ammattitaito ei suinkaan ole mihinkään siitä kadonnut joutuvat tekemään tämän tutkinnon että pääsevät hakemaan omaa virkaansa

olisikin syytä harkita edellä mainitun kaltaisessa tapauksessa otettavaksi käytännöksi että oikeus toteaa vastaajan luopuneen oikeudestaan puolustaa itseään ja ratkaisee asian muiden asianosaisten kertoman perusteella